samoin muun muassa tuo sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen ei voi pohjautua pelkästään kuntien väliseen sopimuspohjaiseen yhteistyöhön kuten keskusta mielellään esittää vaan kyse on niin isoista taloudellisesti merkittävistä palveluista että ne edellyttävät kyllä lainsäädäntöä niin kuin tällä hetkellä on muun muassa sairaanhoitopiirien osalta laissa säädetty ja myös paras hankkeen kautta tuon perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen osalta

siinä myös kadotetaan kuntapohjaisen järjestelmän suurin etu nimenomaan se synergia joka tulee siitä että saman valtuuston käsissä on koko kunnan palvelurepertuaari

siihen tulevat valtionosuudet ja verotulot ja kuntalaisten valitsema valtuusto päättää kuinka palvelut järjestetään ja aluetta kehitetään

ilman muuta kuntien täytyy tehdä yhteistyötä todella monella sektorilla myös tulevaisuudessa mutta kyllä nuo kaikkein merkittävimmät peruspalvelutehtävät talouden kysymykset hallinnon kysymykset ovat sellaisia jotka edellyttävät valtakunnallista lainsäädäntöä jotta voimme turvata peruspalvelut kaikkialla suomessa yhdenvertaisesti

vaikka varsinaista kuntarakennelakia ei vielä ole täällä käsittelyssä uusilla valtuutetuilla tulee olemaan hyvä käsitys siitä minkä tyyppiseen kuntarakenteeseen suomessa halutaan mennä

hallitus vahvisti jo kesällä ne selvitystarvekriteerit jotka osoittavat sen että kunnalla on ensi vuonna tarve käynnistää kuntaliitosselvitys mikäli tietty väestöpohja työpaikkaomavarai suus työssäkäynti yhdyskuntakriteeri tai talouskriteeri sen osoittaa

kaikki kunnat tietävät että niillä on silloin tarve aloittaa ensi vuonna kuntaliitosselvitys minkä aikana ne käyvät läpi sen minkälaisia talouden hallinnon palveluiden järjestämisen hyötyjä alueelle voitaisiin saada siitä jos muodostettaisiin vahvempi ja elinvoimainen kunta

arvoisa puhemies

samassa yhteydessä hallitus kesällä linjasi jo tämän uudistuksen tärkeimmät aikataulut joten näin ollen tämäkin on valtuutetuilla hyvin tiedossaan

ennen kuin varsinaiset kuntaliitosselvitykset ensi vuonna käynnistetään hallitus tulee tuomaan kunnille tietoon myös kaikki uudistuksen keskeisimmät elementit jotta kuntapäättäjillä on koko kuva hyvin tiedossaan

täällä monessa puheenvuorossa nousi esiin nimenomaan tuo lupahallinnon rooli kaiken kaikkiaan ja siinä meillä on ongelmia kuten hyvin tiedetään

siihen liittyy sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen kuntalain uudistus ja erityisesti siinä tarjottavat uudet mahdollisuudet lähidemokratian vahvistamiseen se mitä tulevilta kunnilta talouden hallinnon järjestämisen näkökulmasta edellytetään

siinähän tarkoituksena on keventää lupa ja valvontajärjestelmää ja samoin tuon valvonnan kehittämisen tavoitteena on nimenomaan suunnitelmallinen oikein kohdennettu ja valtakunnallisesti tasapuolinen valvonta ja samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuudet valvonnan saattamiseksi maksulliseksi

samoin tullaan tuomaan kunnille väliraportti valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta jotta kunnilla on tiedossaan myös se minkälainen taloudellinen ympäristö uusia kuntia tulee odottamaan

ympäristönäkökulmasta erittäin tärkeää on juuri se että nyt on päätetty myös suoritteiden kustannusvastaavuutta nostaa tulojen lisäämiseksi koska eittämättä monissa lupaprosesseissa on mahdollisuus periä nykyistä korkeampaa maksua joka kattaisi paremmin ne kustannukset ja tuota maksullista toimintaa kehitettäessä nyt pyritään selvittämään tapa jolla lisääntyvä tulorahoitus saataisiin vahvistamaan toiminnan voimavaroja nimenomaan niissä tehtävissä joihin asianomaiset tulot kohdentuvat

näin ollen valtuustoilla on hyvin tiedossaan koko kokonaisuus kun ne käynnistävät ensi vuonna kuntaliitosselvitykset ja jo nyt kunnat tietävät millä edellytyksillä ja tekijöillä niiden tulee nuo selvitykset käynnistää

eli tämän työryhmän esitys ei ole oma esitykseni enkä ole ollut itse työryhmässä mukana

ympäristöministeriöhän on nyt sopinut yhdessä työ ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa siitä että tämän kevään aikana jatkovalmistellaan ympäristöhallinnon erityisasiantuntemusta vaativien tehtävien mahdollinen siirtäminen valtakunnallisiksi ja valtakunnallisesti merkittävien tehtävien kokoaminen yhteen yksikköön eli pyritään vahvistamaan tätä asiantuntemusta myös tältä osin näissä tietyissä kriittisissä tehtävissä

täällä on useita henkilöitä jotka ovat olleet siinä mukana ja voivat teidän eduskuntaryhmissänne varmaan avata näitä keskusteluita joiden pohjalta työryhmä tähän esitykseen päätyi

mielestäni ne ovat erittäin tarpeellisia koska meillä on kyllä suurena probleemana se että meillä on erittäin paljon vähentynyt kielten opiskelu suomalaisessa yhteiskunnassa

maakuntaliittojen osaltahan ei hallitusohjelmassa ole asetettu tavoitteita niiden tehtävien uudistamisen osalta

vaikka on yritetty erilaisilla ohjelmilla nyt saada kuntia innostumaan siihen että tarjottaisiin enemmän vaihtoehtoja näin ei ole tapahtunut

eli siinä mielessä ei ole uudistusta vireillä mutta varmasti tuo paikallishallinnon uudistus tulee aikanaan vaikuttamaan tähän väliportaan hallintoon

se on selvä ja sitä myös tavoitellaan että voitaisiin vähentää hallintoa saataisiin vahvemmat elinvoimaisemmat kunnat ja silloin vähenisi myös tuo väliportaan hallinnon tarve jatkossa

alueellistamisen osalta hallitus jatkaa alueellistamista nykyisen lainsäädännön pohjalta

eli aina silloin kun tehdään näitä uudelleenorganisointeja niin silloin pohditaan mikä on paras sijoituspaikka kullekin toiminnolle ja se pyritään tekemään myös mahdollisimman tuloksellisesti eli arvioimaan se miten saadaan parasta tulosta aikaan

itse näen että on monia tehtäviä jotka pystytään erittäin hyvin hoitamaan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella

mutta eittämättä on myös sellaisia kriittisiä tehtäviä joihin ei välttämättä osaamista samalla tavalla kaikkialta ole saatavissa kuin ehkä isoimmilla paikkakunnilla on

eli siitä tuli itse asiassa yllättävänkin suosittu organisoinnin malli tuon paras hankkeen aikana että kunnat aika laajasti valitsivat tämän vastuukuntamenettelyn mutta tällähän hetkellä se pohjautuu ihan kuntien välisiin sopimuksiin eli siitä ei ole säädöksiä lainsäädännössä tarkemmin olemassa

samoin palo ja pelastustoimi on muistaakseni kahta maakuntaa lukuun ottamatta organisoitu niin ikään vastuukuntamallin pohjalle ja ympäristöterveydenhuolto täysin eli siitä on tullut varsin suosittu toiminnan muoto kuntakentässä

mutta kun puhutaan verovirastoista maistraateista te toimistoista tämäntyyppisistä tehtävistä ne ovat sellaisia palveluja missä asiakkaat asioivat ja tiedämme että todella paljon kritiikkiä herättää se että valtio on viime vuosina ja vuosikymmeninä vähentänyt voimakkaasti toimipisteverkkoaan ja luonnollisesti se liittyy siihen että käyntiasioinnin tarve on vähentynyt koska nykyään valtaosan näistä toiminnoista voi hoitaa verkossa tai puhelimella

mutta nyt erityisesti kun puhutaan sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaista on tarpeen tarkemmin säätää siitä miten sosiaali ja terveydenhuollossa tulee vastuukuntaa soveltaa koska silloin on todella kyse erittäin merkittävästä kunnan toiminnasta ihan talouden ja kuntalaisten toiminnan kannalta

arvoisa puhemies

se syy minkä takia hallitus erityisesti priorisoi vastuukuntaa on juuri se että vastuukuntamallissa tuo sosiaali ja terveydenhuolto ei eriydy omaksi hallinnonlohkokseen samalla tavalla kuin kuntayhtymässä vaan on katsottu että sillä tavoin voidaan sote integroida paremmin osaksi kunnan koko toiminnan kokonaisuutta eli erityisesti opetus liikunta ja kulttuuripalveluita joissa jo tällä hetkellä vastuukunnan palveluilla on ollut alueella usein kuntarajat ylittävä merkitys

on totta että muun muassa kuntaliitto edellisellä hallituskaudella taisi pariinkin kertaan keskustajohtoisen hallituksen aikana esittää parlamentaarista komiteaa uudistamaan kuntakenttää mutta se ajatus ei tuolloin ottanut tulta

siinähän tavoitteena on se että lakisääteisesti määriteltäisiin ne valtionhallinnon tehtävät joiden on oltava käyntiasioinnin piirissä saatavilla ja myös se etäisyys jolla niiden on oltava saatavilla

hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä sovittiin että kuntarakennelain valmistelua lähdetään viemään eteenpäin hallituksen voimin ja kuntalain uudistamistyöhön joka puolestaan laajasti tulee uudistamaan suomalaisen kuntakentän taloutta hallintoa johtamista ja demokratiaa kutsutaan parlamentaarinen seurantaryhmä mukaan

me tiedämme että tämän kuntapohjaisen toimintamallin suurin etuhan on juuri siinä että kun kunta vastaa koko palvelukokonaisuudesta sen kannattaa toimia niin että se laajasti edistää väestön hyvinvointia tuolla alueella

tuo väliraportti on valmistunut tuossa tammikuussa ja lopullinen raportti valmistuu nyt kesän korvalla kun taloudelliset ja henkilöstövaikutukset käydään tämän osalta läpi

edustaja pietari jääskeläinen täällä nosti esiin että kunnissa ei ole nyt tietoa valtionosuusuudistuksesta tai lähidemokratiamalleista

mutta tavoitteena on todella se että pystyttäisiin näissäkin oloisssa kun koko ajan käyntiasioinnin tarve vähenee kuitenkin turvaamaan se että meillä olisi alueellisesti kattava julkisen asiakaspalvelun verkko

hallitus katsoo että perustasolla alueen hallinto tulisi järjestää vastuukuntamallilla silloin kun puhutaan ihan perustason sosiaali ja terveydenhuollosta mutta sitten tässä laajassa sote vastuussa kunnat voisivat sopia kuntayhtymämallin käyttöönotosta vastuukuntamallin sijasta jos tuon sote alueen vastuukunnan väestö on alle puolet väestöpohjasta ja vastuukunnalla ei muutenkaan ole riittävää kantokykyä vastata laajasta perus ja erityistasosta

valtionosuusuudistus kevätistuntokaudella ja tuo koko kuntalain uudistus jossa lähidemokratia on tärkeä näkökulma on tulossa syysistuntokaudella tänne lainsäädännön muodossa

siihen vaikuttaa nyt ennen kaikkea se millä tavoin nuo sote alueet sitten muodostuisivat tulisiko niissä kyseeseen sitten vastuukunnan sijasta myös kuntayhtymämalli

meidän tavoitteenamme on se että kaikki kunnat pystyisivät järjestämään asukkailleen keskeisimmät peruspalvelut ja kehittämään omaa aluettaan sen lähtökohdista käsin samoin kuin toimimaan toimivana lähidemokratiayhteisönä omille asukkailleen

mitä enemmän todella saadaan muodostumaan näitä vahvoja elinvoimaisia yhtenäisiä kuntia niin ilman muuta sitä tehokkaampi selkeämpi ja demokraattisempi tästä järjestelmästä kaiken kaikkiaan saadaan muodostettua

me haluamme säilyttää suomalaisen kuntamallin mutta se edellyttää monin paikoin merkittäviä kuntarakenteen muutoksia koska aluerakenne on viime vuosikymmeninä rajusti muuttunut ja tulee edelleen muuttumaan

siinä kuntalaiset tietävät suoraan kuka on vastuussa mutta tiedämme että kunnilla on niin laajat palveluvastuut tänä päivänä että tällainen pirstaleinen kuntakenttä joka suomessa on ei kykene noihin tarpeisiin vastaamaan vaan tarvitaan suuremmat kunnat

nyt nimittäin tiedostamme entistä vahvemmin sen että jo samassa yhteydessä kun kunnat tekevät yhdistymispäätöksiä niiden on kyettävä tekemään päätöksiä siitä miten palvelujärjestelmää prosessia organisaatiota hallintomallia tullaan samassa yhteydessä uudistamaan

totta kai se tulee työllistämään kuntia aika tavalla se vie voimavaroja kunnilta ja sen johdosta nuo selvitykset kannattaa kyllä tehdä niin että ne hyödyttäisivät mahdollisimman paljon kunnan toimintaa

sen johdosta hallitus suuntaa yhdistyville kunnille paitsi yhdistymisavustuksia myös muutostukea jota halutaan kohdentaa nimenomaan siihen että tuo uusi kunta lähtisi ensiaskelista alkaen eteenpäin taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman vahvalta pohjalta

toinen vaihtoehto on se kun on kyse laajemmasta kuntaliitosselvitysalueesta että kunnat pyytävät valtion erityisselvittäjää jolloin valtio maksaa sitten koko tuon kustannuksen

tässä mielessä meillä on kyllä myös etua siitä että meillä on nyt tuhansittain kuntapäättäjiä ja viranhaltijoita joilla on verrattain tuoretta kokemusta kuntaliitoksista ja näin ollen osataan jo paremmin siinä valmisteluvaiheessa tiedostaa ne mahdollisuudet mutta myös sudenkuopat joita yhdistymissopimuksiin saattaa tältä osin liittyä

kielilain muutoksia on tuotu sen johdosta eduskuntaan että haluamme varmistua että kenenkään kielelliset oikeudet eivät heikkene vaikka kuntarakenne muuttuisi koska nykyinen kielilaki on tehty nykyistä kuntarakennetta ajatellen

tässä lainsäädännössä on kuten lainsäädännöissä aina tehty yleistä vaikutusarviointia kokonaisuuden osalta mutta se tarkempi aluekohtainen vaikutusarviointi voidaan tehdä nimenomaan vasta tuossa kuntaliitosselvityksen yhteydessä

esimerkiksi tuossa kotkapyhtää tilanteessa mikä täällä nostettiin esiin se tarkoittaa sitä että pyhtääläisillä pitäisi jatkossakin olla mahdollisuus jos he liittyisivät osaksi isompaa kuntaa saada kuitenkin päätökset omalla äidinkielellään ja pitäisi olla mahdollisuus asioida omalla äidinkielellään niin kuin tähänkin saakka

siinä mielessä tuo selvitystyö on erittäin tärkeää ja arvokasta koska siinä haetaan juuri sitä arviointia paikallisille päättäjille ja asukkaille siitä mitä hyötyä alueen taloudelle elinkeinoille ja palveluiden järjestämiselle voitaisiin saada jos kunnat yhdistäisivät voimansa vai saataisiinko siitä hyötyä

mutta mitä enemmän syntyy vahvoja peruskuntia sitä demokraattisempi tehokkaampi ja taloudellisesti vahvempi järjestelmä suomeen saadaan aikaan

arvoisa puhemies

keskustan mallihan ei lähde kuntien välisen yhteistyön mallista vaan käsittääkseni teidän tavoitteenanne on pitemmällä aikavälillä maakunnallisen itsehallinnon malli mikä tarkoittaa sitä että tuo päätösvalta vietäisiin pois kuntien käsistä ja maakunnat olisivat nimenomaan se taho joka määrittelisi palveluihin liittyvät kysymykset

täytyy todeta että kyllä se on valtionhallinnolle todella suuri tehtävä että pystyisimme entistä vahvemmin näkemään asiakkaan yhtenä asiakkaana eikä niin että jokainen hallinnonala katsoo omasta näkökulmastaan

eli tässä mielessä meidän mallimme eroavat toisistaan koska hallitus kannattaa jatkossakin peruskuntamallia sitä että kunnat järjestävät palvelut ja kehittävät alueita

se että meillä viranomaiset työskentelevät nykyistä paremmin yhteen ja viranomaiset on koottu yhteen on edesauttanut sitä että asiakas ja hänen tarpeensa paremmin tunnistetaan kokonaisuutena mutta etenkin keskushallintotasolla ja ministeriötasolla meillä on edelleen paljon kyllä tässä tehtävää ja se on noussut esiin muun muassa tässä työssä mitä on tehty nyt valtionhallinnon asiakasstrategian edistämiseksi

tuossa tuoreessa euroopan komission maavertailussahan suomi oli nelossijalla kun vertailtiin kuinka julkinen hallinto toimii sähköisen asioinnin näkökulmasta mutta suomea erityisesti patistettiin siinä minkä itsekin tiedostamme probleemiksi eli meillä pitäisi automatisoida huomattavasti enemmän sähköisiä palveluja

eli meillä liian usein on sähköistetty ainoastaan tietty osa prosessia ja se usein edellyttää erilaista lomakkeiden täyttämistä ja virastossa asiointia ja sen johdosta asiakkaat kokevat että se ei ole käyttäjäystävällistä ja menetämme näin sitä tehokkuushyötyä joka olisi saatavissa

sen johdosta on tuossa valtionhallinnon tuoreessa asiakkuusstrategiassa otettu lähtökohdaksi se että viranomaisten pitää huolehtia siitä että sähköinen asiointitapa olisi aina se houkuttelevin vaihtoehto

tässä tuli nyt todella paljon kysymyksiä ja näkökulmia mutta ehkä on syytä näin yleisesti todeta että kyllähän nämä julkisen talouden ja kuntien haasteet ovat niin isoja että eivät näistä pelkästään valtio tai pelkästään kunnat yksin selviä eli kyllä näissä tarvitaan hyvin tiivistä molempien yhteistyötä

tällä pyritään ei siihen että käyntiasiointi lakkaisi vaan siihen että näistä palveluista tehtäisiin käyttäjäystävällisiä ja saisimme näin nimenomaan vapautettua resursseja tähän inhimilliseen tekemiseen ja palvelemiseen

se on tosiasia että kyllä meillä äärimmäisen niukoilla resursseilla joutuu myös aluehallinto toimimaan ja senkin johdosta on tarpeen se että kaikki päällekkäisyydet pyritään poistamaan

on tiedostettu kyllä se että kunnille on tavattomasti viime vuosikymmeninä lastattu lisää tavaraa reppuun ilman että on ollut taloudellisia voimavaroja riittävästi osoittaa sinne

nyt parhaillaan tehdään arviointia muun muassa kuntien tehtävistä ja tuossa työssähän on huomattu että meillä on kyllä valtion aluehallinnolla ja kunnilla jonkin verran myös päällekkäisiä tehtäviä

eli nyt on tarpeen poistaa kaikki nuo päällekkäisyydet ja pyrkiä nimenomaan erilaisissa valvonta lupa ynnä muissa tehtävissä siihen että prosessit sujuisivat mahdollisimman hyvin

mutta nyt käydään tuota tehtäväkenttää myös tästä lähtien läpi onko siellä tehtäviä jotka joku muu hoitaisi paremmin ja tehokkaammin mutta tiedämme että kunta on aika monessa asiassa itse asiassa todella hyvä järjestäjä

ja jos on mahdollista ikään kuin toiminnasta riippuen mennä enemmän omavalvontaan tai tehdä joitain lupakysymyksiä rekisteröintimenetelmällä niin ilman muuta kannattaa näin mennä että saisimme sujuvat hyvät mutta luotettavat prosessit rakennettua ja näin vapautettua sitten resursseja sinne missä tarvitaan sitä inhimillistä tekemistä

ensinnäkin tuosta valinnaisuudesta

se että maakuntaliittojen osio on käsitelty ehkä hiukan kapeasti selonteossa sen kyllä sanon näin rehdisti varmasti johtuu siitä että tässä ennen kaikkea huomio on kiinnittynyt juuri siihen valtionhallinnon osuuteen ja siihen että meillä kuusi viranomaista yhdistettiin kahdeksi viranomaiseksi ja on arvioitu juuri valtion viranomaisten näkökulmasta toiminnan onnistumista

koko hallituksen kuntauudistus perustuu siihen että keskeiset peruspalvelutehtävät jatkossakin ovat kuntapohjaisesti järjestettyjä muun muassa opetus ja sosiaali ja terveydenhuolto

itse pidän aivan hyvänä sitä että kouluilla on mahdollisuus liikkumavaraan on mahdollisuus tehdä uudenlaisia ainekokonaisuuksia oppilaiden ja koulun omien tarpeiden mukaan samoin kuin erityisesti yläluokilla myös oppilailla itsellään on mahdollisuus tehdä näitä valintoja

nyt kuntien kannalta tietenkin on tärkeää tietää seuraavaksi se mitkä ovat sitten ne palvelut mitä tämänkokoiset kunnat voivat järjestää tulevan järjestämislain mukaisesti ja mitkä ovat sitten ne vaativammiksi luokiteltavat tehtävät mihin tarvitaan isompi väestöpohja jotta kunnat voivat selvitysaluetta suunnitellessaan ottaa tämän huomioon

mutta ehkä maakuntaliitot ovat jääneet todellakin liian kevyelle käsittelylle selonteossa johtuen siitä että ne ovat kuntien muodostamia organisaatioita

ojansuun mainitseman äidinkielen osalta työryhmähän lähti nimenomaan siitä että äidinkielestä oli vähennetty nämä draamatuntien määrät koska draama oli irrotettu omaksi oppiaineekseen

toki niiden rooli on ollut yksi tärkeä tavoite myös tässä aluehallinnon uudistuksessa ja sitäkin on pyritty selonteossa käsittelemään mutta kuten olemme todenneet niin siitä on tutkimustietoa arviointitietoa myös tulossa nyt jatkossa enemmän

eli sen johdosta minimituntimäärässä oli tuo vähennys

mutta nyt lausuntojen pohjalta tätä kokonaisuutta arvioidaan ja jatkojalostetaan

me olemme jo joutuneet kohdistamaan valtionosuusleikkauksia kuntiin varsin mittavia valtionosuusleikkauksia ja tämän johdosta hallitus on myös sitoutunut siihen että tämän vastineeksi tulemme nyt todella tarkasti tämän vuoden aikana käymään läpi erilaisia normeja ja velvoitteita joita kunnille on asetettu tehtävien hoitamisessa jotka jäykistävät toimintatapoja

yksittäiset kunnat eivät voi omien kuntapäättäjiensä voimin pelkästään vastata näihin isoihin haasteisiin vaan kyllä valtion täytyy tulla siinä vastaan

toisaalta kuntapäättäjät loppujen lopuksi ovat kuitenkin vastuussa nimenomaan siitä omasta kunnastaan mutta kuten täällä tuli esiin kunnat ovat tällä hetkellä todella eriarvoisessa asemassa ja myös kuntalaiset

meillä eduskunnassa ja hallituksella on vastuu kaikista suomalaisista siitä että sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet toteutuvat eri puolilla suomea ja siihen tähdätään tällä kuntauudistuksella

täällä tulivat esiin erilaiset alueelliset erityispiirteet ja on kyllä huomattava se että taloudellisesti kuntatalouden kansantalouden kannalta ilman muuta ne merkittävimmät hyödyt ovat varmasti saavutettavissa kaupunkiseuduilla

tämän yhteydessä tehdään toiminnallisen kokonaisuuden arviointi koko tuolla alueella ja sen pohjalta on tarkoitus tehdä myös suunnitelma kaupunkiseudun alueellisen eheyden varmistamiseksi koska tiedämme että kaupunkiseuduilla on nimenomaan segregaatioon maankäyttöön talouden eriytymiseen liittyviä ongelmia erittäin paljon

toisaalta en sulkisi pois sitä ettei lapin alueellakin kannattaisi tehdä kuntaliitoksia aika monella alueella ja joka tapauksessa siellä kannattaa ainakin selvitykset tehdä

tiedämme että hyvin pieni kuntatalous on hyvin haavoittuvainen ja toisaalta henkilöstön ja asiantuntemuksen kannalta voisi olla hyödyllistä se että henkilöstö olisi yhteisillä palkkalistoilla jolloin kunnalla olisi se asiantuntemus käytettävissään mutta toki palveluiden pitää olla siellä missä ihmisetkin ovat

näin ollen tässä kuntarakennelaissa on pyritty asettamaan tietyt valtakunnalliset raamit minkä pohjalta selvitykset tehdään mutta huomioimaan silti myös alueelliset erityispiirteet

se että kuntien tehtäväkenttää nyt arvioidaan on varmasti paikallaan koska viimeisten vuosikymmenien aikana kuntien reppuun on lastattu tavattoman paljon tehtävää

tuossa syksyn alussa meillä on kattava kartoitus siitä mitä kaikkia lakisääteisiä tehtäviä minkä tasoisia itse asiassa kunnille on muodostunut ja sen jälkeen voidaan myös paremmin arvioida sitä ovatko kaikki tehtävät jatkossakin sellaisia että kunta on nimenomaan paras järjestäjä niille tehtäville

hallitus uskoo tähän suomalaiseen kuntamalliin jatkossakin ja haluaa vahvistaa paikallishallintoa ja kuntien itsehallintoa lähtien siitä että kunnilla jatkossakin on verotusoikeus ja sen vastineeksi kunnat järjestävät kaikki asukkaiden keskeiset palvelut ja kehittävät omaa aluettaan

kunnille se tarkoittaa lisäpaineita palveluiden järjestämisen näkökulmasta ja kyllä kaikki ennakoinnit osoittavat sitä että henkilöstön tarve kunnissa tulee kasvamaan voimakkaasti

ei voi ajatella että koko työikäinen väki voitaisiin rekrytoida kuntapalveluiden pariin ja sen vuoksi meidän on tarpeen pyrkiä uudistamaan myös kuntien palvelujärjestelmiä automatisoimaan tiettyjä päällekkäisiä työvaiheita mitä monessa kunnassa tällä hetkellä tehdään kun ict järjestelmät eivät sovi yhteen ja tieto ei liiku

tässä selonteossa luonnollisesti on myös kysytty maakunnan liittojen näkökulmaa tähän toteutettuun aluehallintouudistukseen

kuten selonteosta käy ilmi maakunnan liitot kokevat että nämä uudet tehtävät soveltuvat hyvin liittojen tehtäväkenttään maakun nalliseen kehittämiseen ja suunnittelujärjestelmään ja liitot näkivät että nämä uudet tehtävät ovat vahvistaneet liittojen roolia koordinaattorina ja yhteensovittajina ja osaltaan syventäneet liittojen osaamistakin

meillä on paljon mahdollisuutta poistaa erilaisia päällekkäisyyksiä ja kohdentaa se inhimillinen tekeminen nimenomaan sinne missä tarvitaan ihmisiä ja auttavia käsiä

arvoisa puhemies

toisaalta liitotkin totesivat sen että keskeinen haaste on heilläkin resurssien ja voimavarojen riittävyys

kuitenkin edeltävät keskustalaiset kuntaministerit ovat asettaneet parikymmentä valtion erityisselvittäjää ja uskoisin että on koettu että ne ovat olleet erittäin hyvä työkalu selvittää vaativimmilla alueilla kuntaliitosten edellytyksiä ja itsekin olen ollut toteuttamassa jyväskylässä kuntaliitosta jossa meillä oli valtion erityisselvittäjä

näin ollen ongelmaksi ei ole muodostumassa se että kunnissa olisi liikaa työntekijöitä vaan enemmänkin se mistä saadaan rekrytoitua riittävästi osaavaa työvoimaa

näistä yksittäisistä teemoista liitot kokivat että koulutustarpeiden ennakointi tukee hyvin liittojen aluekehittämistehtävää ja on vahvistanut itse asiassa jo olemassa olleenkin tilanteen

kuntien pitäisi myös nykyistä rohkeammin samassa yhteydessä kun kunnat yhdistyvät uudistaa omaa organisaatiotaan palveluprosessejaan palveluiden järjestämistapoja niin että heti alusta saakka uusi kunta pääsisi mahdollisimman hyvin liikkeelle

hän oli erittäin hyvä tuki ja apu paikallisille valtuustoille selvitystyön tekemisessä ja valtuustot tämän työn pohjalta tekivät päätöksen kuntien yhdistymisestä

luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnittelutehtävien hoitamisessa maakuntien liitot mainitsevat että ympäristö ja maa ja metsätaloushallinnon menettelytavoissa on jonkin verran vielä yhteistyön parantamistarpeita